selonteon mukaan lähivuosien keskeisiä haasteita on viime vuonna sovitun eun ja naton pysyvän yhteistyön kehittäminen

eun nopean toiminnan taistelujoukoista tehdään naton taistelujoukkojen kanssa toisiaan tukevia ja täydentäviä kuten selonteossa todetaan

selonteossa korostetaan että osallistumista koskevat kansalliset varaumat tulee pitää mahdollisimman vähäisinä ja päätöksenteon on oltava riittävän tehokasta

ensiksikin hän vaikeni ykn roolista ja ykn mandaatista toisin sanoen siitä että jatkossakin suomi voi osallistua vain sellaisiin rauhanturvaoperaatioihin joihin on ykn tai ety järjestön valtuutus

siksi että perustuslakiesityksen mukaan eukin on valmis ottamaan oikeuden tarvittaessa omiin käsiin ja toteuttamaan laittomia sotilasoperaatioita ilman ykn valtuutusta usan irak seikkailun tapaan

pääministeri vaikeni puheenvuorossaan myös venäjästä

tämä vain kertoo sen että hallituksella ei ole mitään sanottavaa suomen ja venäjän naapuruuden ja yhteistyön kehittämisestä vaikka juuri suomen oman turvallisuuspolitiikan ydin on ymmärtää naapurin suurvalta venäjän turvallisuusintressit keskustella niistä ja ottaa ne avoimesti ja keskinäisen luottamuksen pohjalta huomioon

selonteko vahvistaa johtopäätöksen

aloitteet puuttuvat

selonteko osoittaa että tämän maan poliittisessa eliitissä elää vahvana henki hylätä liittoutumattomuus ja sitoutua eun militarisoimiseen ja nato kytkennän vahvistamiseen

kansa kyllä tietää tämän ja siksi se vastustaa naton jäsenyyttä